tämä väite on valheellinen suoraan pimeyden ytimestä

hallitus härkäpäisesti sulki ulos kaksi suurta puoluetta perussuomalaiset ja keskustan joilla on pitkälti toistasataa kuntaa joissa meillä on yhdessä enemmistö vaikkemme yhtä puuta olekaan ja tämän voiman sivuuttaminen täysin on edesvastuutonta

edustaja saarisen kanta ei ole minulle yllätys sillä profiiliedustajanne euroopan parlamentissa rikkidirektiivin puolesta äänestänyt edustaja jaakonsaari on julkisesti ilmoittanut että hän on iloinen nettomaksaja

jos painopistettä halutaan siirtää kotihoitoon ja samalla mahdollistaa kattava hoito edustaja erkki virtanen niin miksi sitten hallitus ei siirrä omaishoidon tukea kelan hoidettavaksi

otetaan esimerkki

tämä oli valiokunnan puheenjohtajan kanta ja sitten puolueen puheenjohtajan kanta on se että meille aina esitetään että esittäkää vaihtoehto tehkää malli

ymmärtääksemme mistä näissä vakausmekanismeissa sekä väliaikaisessa että pysyvässä on kysymys on selvitettävä kuka näistä paketeista hyötyy

kokonaisvastuiden selvittäminen eduskunnalle on ollut kataisen hallituksen suunnalta lievästi sanottuna hapuilevaa mutta onneksi suuri valiokunta on tänään vaatinut että todella kokonaisselvitykset annetaan näistä mihin kaikkeen on sitouduttu mitä maksaa

venäjä on suomelle valtavan tärkeä kauppakumppani

nyt haluamme palauttaa myös uskon suomeen suomalaiseen työntekijään suomalaiseen yrittäjään kykyyn menestyä sekä kotimaassa että maailmalla

on seurattava mihin raha päätyy

arvoisa herra puhemies

tätä ovat ehdottaneet niin perussuomalaiset kuin myös valtiosihteeri hetemäen johtama virkamiesryhmä johon pääministeri avauspuheessaan voimakkaasti nojasi

perussuomalaiset kannattavat perusterveydenhuoltoa ja kun katsoo mitä tämä hallitus ja edelliset ovat tehneet niin perusterveydenhuollon saamat resurssit ovat paljon pienempiä henkilömitoitukset ja niitten kasvu paljon pienempää kuin erikoissairaanhoidon

meillä on

nämä paketit eivät hyödytä kreikan irlannin ja portugalin kansoja

tästä taustasta lähtien meidän pitää olla äärimmäisen varovainen pakotepolitiikassamme pakotteet kun iskevät suoraan suomen talouteen työllisyyteen ja toimeliaisuuteen

arvoisa puhemies

siellä tulee toisenlaisia hyviä tuloksia kun ne vielä osataan nivoa yhteenkin mutta tässä me joudumme järjettömään tilanteeseen

voin sanoa että niiden kansalaisten kansanedustajien jotka eivät ole olleet suuren valiokunnan jäseninä ja saaneet näitä tietoja on varmasti vaikea hahmottaa kun se on itsellenikin vaikeaa hahmottaa mistä kaikesta on kysymys

heistä puristetaan mehut leikkauksilla palkanalennuksilla ja veronkorotuksilla jotta tämä systeemi jatkaisi pyörimistään

miksi tässä tilanteessa ollaan

kuka vastusti

hallitus runttaa läpi eduskuntavaaleissa tulee muutos ja koko uudistus revitään uudestaan auki

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

pääministeri katainen hallituksessanne on yrittäjähenkinen puolue

tässä lausunnossa on nimenomaan eun taisteluosastoja koskien kovaa kritiikkiä ja mikäli niitä ei voida käyttää niin meillä on aika laajakin yksimielisyys siitä että ne joutavat silloin roskakoriin

eurooppalaisuus ei voi tarkoittaa sitä että meidän on osallistuttava jokaiseen eun lypsy yritykseen hievahtamatta

eikö olisi nyt parempi ottaa lusikka kauniiseen käteen kutsua perussuomalaiset ja keskusta mukaan ja tehdä tässä järkevä isänmaan edun mukainen palvelut turvaava päätös

tästä kulutaakasta on pakko leikata

on erittäin arvokasta että suomi ja ruotsi tiivistävät ulko ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä

poliittiset päättäjät ottavat yhä enemmän lainaa jotta he voivat maksaa pankeille ja nämä taas vastapalveluksena lainaavat yhä enemmän rahaa valtioille

ja vakuusjärjestelyt muistatteko nyt vakuudet vakuudet vai takaukset vai takuudet ne ovat vieläkin selvittämättä

tästä on kysymys ja tätä on rikottu eun peruskirjaa ja tämän takia nyt tässä suossa ollaan

yksityiset lääkärifirmat pörssiyhtiöt rahastavat

siksi on hämmästyttävää että kun tätä rakennepakettia lukee niin siellä ei yrittäjyyttä mainita lainkaan lukuun ottamatta vanhoja virsiä yritysrahoituksesta

meitä on lypsetty molemmilta puolilta toiselta puolelta valtiot ja toiselta puolelta pankit ja vielä kaiken lisäksi eun omien sopimusten vastaisesti

duunareita rautakouria pitää puolustaa se on yhteinen isänmaallinen asia

kun ei saada terveyskeskuslääkäreitä syrjäseudulle sinne lähetetään kahden vuoden kandi tekemään sitten keikkaa ja hinta on moninkertainen

mutta minun on pakko kyllä kysyä kansainvälisyyden solidaarisuuden kautta että millähän joukolla sinne sitä kansanmurhaa pitäisi sitten vasenryhmän mielestä mennä estämään vai onko se tärkeää että afrikassa eivät toistu ruandan veitsiteurastukset ja jonkinnäköiset muut operaatiot

joko työ kannattavammaksi tai sitten palkanalennus ja työttömyys

mutta arvoisa ministeri on se nyt kumma ettei sosialisteille sekään kelpaa että työmiestä ylistetään mutta arvoteta vaan loisi artesaanin

odotan vieläkin sitä että ne tulisivat tänne in flesh lihana jotta me voimme tarpeen tullen lyhyellä tai pitkällä matikalla laskea tuleeko sama tulos kuin tulee monille muille

myös ruotsissa nato keskustelu on ryöpsähtänyt ja on erittäin mielenkiintoista seurata myös miten tämä asia ruotsissa menee

eli miten tämä on mahdollista

koko eun taloussotku on lähtenyt siitä että saksassa ja ranskassa poliitikoilla ei ollut rohkeutta myöntää että taas pitäisi myöntää pankkitukea tai päästää pankkeja nurin

mitä te aiotte tehdä että nimenomaan perusterveydenhuoltoa jota siis perussuomalaiset kannattavat lähdetään viemään eteenpäin eikä tehdä tämmöisiä himmeleitä

hallitus ja vanhat puolueet nukkuivat meille rikkidirektiivin ja nyt olette ihan itse iskemässä uuden myllynkiven teollisuuden kaulaan tällä windfall verolla

mutta on kuitenkin täysin selvää että suomi ja ruotsi itse päättävät mihinkä ovat menossa jos ovat ylipäätään minnekään liittoutumassa

kyllä täytyy ihmetellä

arvoisa puhemies

mutta se lohduttaa minua suuresti kun laajasydäminen edustaja yrttiaho totesi kun potkut tuli että minä en ole pitkään vihainen sitten kun me tulemme takaisin

tässä tilanteessa on oltava johdonmukainen pidettävä pää kylmänä ja katsottava tarkasti myös isänmaan suomen etua

kevään kuluessa euroalueen on ratkaistava pelastammeko kaikkien muiden kukkuraksi vielä kyproksen pankit

missä viipyy se eu päätös siitä tuesta joka on meille luvattu ja kuinka kauan se makaa siellä ennen kuin me pääsisimme tekemään vielä uusia tilausvaltuuksia

pankki ja velkakriisi on puettu euron pelastamisen sumuverhoon

nyt kun te teette kuntauudistusta te haluatte espoon helsingin vantaan sipoon ja kauniaisen yhteen

vielä ihan lopuksi

se on vaikea sana mutta helppo ymmärtää

jos kysyisin sdpltä niin he vastaisivat että totta kai

se on aivan selvä asia

kun se on siinä lähiössä tai siinä lähellä niin silloin ihminen jolla on isotkin ongelmat vielä pääsee siihen

tässä vetoomuksessa kehotettiin perussuomalaisia ja keskustalaisia kuntapäättäjiä toimimaan asiassa isänmaan edun mukaisesti eikä laittomasti

siksi minä kysyn teiltä

tämä on hyvin tärkeätä että suomiruotsi yhteistyö riippumatta siitä liittyykö siihen nato vai ei menee eteenpäin ja myös syvenee

euroopan parhaana veroparatiisina itseään markkinoiva kypros kinuaa bruttokansantuotteensa kokoista apupakettia

viittaan tässä valtiovarainministeri urpilaisen puheeseen sdpn puoluevaltuustossa jossa hän sanoi että sdp otti johtajuuden tässä rakenneuudistusten läpiviennissä

rankaisette päästötöntä energiaa siitä tässä on kysymys

kataisen hallituksen kahden kukkaron politiikka jatkuu

matti on aina kukkarossa kun kotimaan kohteisiin pitäisi saada rahaa mutta kun eu tukipaketteja solmitaan maailmaa parannetaan ja siellä reuhotetaan niin silloin ollaan liikkeellä miljonäärimammojen meiningillä

mitä hallitus on tehnyt että se sieltä tulee

eli mitä te teette perusturvan ja perusterveydenhuollon vahvistamiseksi

suomeksi ja kreikaksi aivan mahtavaa

täällä on entisiä kuntaministereitä puoluekantaan katsomatta

miksi

he ovat asiantuntijoita

eun budjettineuvotteluissa hallitus syväjäädytti suomen eu maksut pysyvästi korkealle tasolle maksuhelpotusta hakematta

arvoisa puhemies

hyvänen aika sentään

perussuomalaiset ovat perinteisesti kannattaneet ja nimenomaan painottaneet yk vetoisia rauhanturvaoperaatioita

onkohan tässä nyt kysymys siitä että sdp heräsi enemmän oman kannatuksensa laskuun kuin suomen talouden ongelmiin

on se käsittämätöntä että tutkittu tieto ei kelpaa mutta joku kartta kelpaa ja sekin vielä ensin vuodatettuna

pienten yritysten kyky lähteä kasvuun on avain maamme hyvinvoinnille

parempi olisi ollut valita soinincameronin linja

verot ovat valtion menojen rahoittamista varten ja nyt luodaan sellaista järjestelmää nimenomaan että kun pankkien ja muiden rahoituslaitosten pitäisi rahoittaa yritystoimintaa uusia innovaatioita uutta työtä niin nyt se rahapotti siirretään näitten pörssipelureitten rahoiksi ja tämä uhkaa kuivattaa juuri sen rehellisen ja järkevän yritystoiminnan rahoituksen josta niitä työpaikkoja tulee

arvoisa herra puhemies

perussuomalaiset ovat vastuullisena puolueena mukana ja apuna

vähemmän mutta parempaa sopimukset neuvoteltava uusiksi ja paremmiksi ja tulos asetettava kansanäänestykseen